täällä ovat vastakkain kovat asiantuntijat ja sitten toisella puolella ovat erilaiset huhumyllyt ja yleisönosastokirjoitukset ja kaiken näköiset katugallupit ja tässä jo vaadittiin kansalaiskeskustelua tähän taakse

mutta se mikä tässä on erikoista on se että meillä on työntekijäkeskusjärjestöt jotka puolustavat tämän lakiesityksen mukana työntekijöiden oikeuksia ja suomalaisen työn arvoa ja sitä vastustaa vasemmistoliitto

kohta on huomattavasti pidempi ja sisältää sen saman liirumlaarumin mitä täällä on käsitelty jo pitkälti toistakymmentä vuotta

asiahan on hyvä että selvitetään mutta nyt täytyisi kuitenkin siirtyä selvittelyssäkin hieman eteenpäin ja alkaa selvittää kuka ne työt kohta siellä tekee koska tämänhetkinen henkilöstö ei siihen kohta enää kykene

työterveyslaitos on tällä hetkellä meillä avainasemassa

työterveyslaitos vapauttaa palomiehiä liian raskaista työtehtävistä

ruotsi on toiminut tässä esimerkillisenä

jollei hän näe asiassa uhkaa ja korjaamisen tarvetta ei hallinto ja kuntaministeri kiviniemenkään ole tarpeen ryhtyä toimiin

palomiesten eläkekysymys ei ole enää vuosikausiin ollut edunvalvontakysymys

arvoisa puhemies

kunta saisi itse päättää millaisia asioita nostaisi kysyttäväksi ja sillä tavalla ohjata ihmisten käyttäytymistä

esimerkiksi kuntaliitokset ovat semmoisia asioita joista voisi kysyä neuvoa antavana tai vaikkapa kunnan harjoittama koulupolitiikka tai esimerkiksi tällä hetkellä ilmastonmuutostalkoisiin osallistumisen muodot ovat semmoisia hyviä aiheita

mutta ennen kaikkea tämä piristäisi kuntapolitiikan tekemistä ja mahdollistaisi aivan uudenlaisen kulttuurin muodostumisen päätöksenteossa

meillä on käytössä paljon erilaisia vaalikoneita ennen kuntavaaleja ja kuntavaalien yhteydessä voitaisiin samalla aivan hyvin kysyä kuntalaisilta mielipidettä asioiden hoidosta ja tällä tavalla saataisiin sitoutettua myös ehdokkaita erilaisten teemojen yhteyteen

ei voi olla myöskään mainitsematta tuota että äänestysaktiivisuus aivan varmasti tällä tavalla nousisi ja siinä pystyttäisiin myös näillä kysymyksillä ohjaamaan esimerkiksi nuoria paljon paremmin päätöksentekoon mukaan

arvoisa puhemies

tämä sitoutuminen neuvoa antavan kansanäänestyksen tulokseen on kyllä hieman arveluttavaa koska sillä saattaa olla aika suuriakin budjettivaikutuksia

kyllä minä jotenkin olen valmis luottamaan siihen että kokonaisvaltaisesti saamme kuitenkin parempia tuloksia siitä että ne valitut edustajat tai valtuutetut tekevät ne päätökset sitten oikeassa järjestyksessä

tosiasia on se että vaikka nytkin olisi mahdollista kysyä kansalaisilta mielipidettä neuvoa antavalla kansanäänestyksellä meillä ei ole semmoista kulttuuria

mutta kun tarkastellaan liikennemääriä ja kuljetettavan öljyn määrää ja suurimpien alusten kuljetuskapasiteettia voidaan hyvällä syyllä kysyä onko torjuntavalmiuksien mitoitusperusta oikea vai onko se jo ennen torjuntatyön suunnittelua mitoitettu vastaamaan paremmin vain omia resurssejamme

ymmärrän kyllä että mitoitusluokan määrittäminen on vaikeata koska suuruusluokka on huomattava mutta uhkan voisiko sanoa tahallinen alimitoittaminen johtaa kuitenkin aina torjuntavalmiuksien väärään kokoluokkaan ja hukkainvestointeihin ja väärään turvallisuuden tunteeseen

emme halua asettaa perheitä eriarvoiseen asemaan keskenään sen mukaan mikä on niiden taloudellinen tai työtilanne tai millä tavalla he haluavat omaa perhe elämäänsä viedä eteenpäin

kysyisinkin nyt sitä mistä nämä mitoitusperusteet tulevat

me siis kunnioitamme perheiden oikeutta päättää omista asioistaan

ja haluaisin nyt kysyä kyllä ministeriltä miten tämmöinen perheitä eriarvostava järjestelmä ja kalliimpi ja työuria lyhentävä järjestelmä voisi parantaa nuoren naisen asemaa työnhakutilanteessa kun tämmöinen pitkän ajan tavoitehan meillä on ollut se että meidän pitäisi luoda halvempaa järjestelmää työnantajille jotta nuoret naiset voisivat hakeutua paremmin töihin

nythän me haluamme vaan luoda niitä puitteita joissa me voimme näitä raketteja käyttää

on ihan hyvä että tästä asiasta keskustellaan ja pyritään luomaan sääntöjä tähän toimintaan

minusta olisi aika onnetonta jos täällä nyt sitten muutaman pään voimalla saataisiin aikaan semmoinen laki että kiellettäisiin tämmöiset ilotulitteet

minä uskon että olisi aika paljon semmoisia ihmisiä jotka mieluummin muuttaisivat asenteitaan ja opettelisivat käyttämään näitä ilotulitteita kuin kieltäisivät sen kokonaan

ei tarvita

se että kunnat voisivat kieltää esimerkiksi vaikka helsinki niin ei välttämättä olisi yhtään huono asia että helsingin keskustassa kiellettäisiin kokonaan koska täällä on liikaa ihmisiä tällaiselle toiminnalle mutta jokaisen kunnan pitää saada tehdä itse se ratkaisu

arvoisa puhemies

täällä on varmaan molemmilta puolilta sanottu aika pitkälle kaikki se oleellinen ja mikä ei myöskään asiaan ehkä liittyisikään mutta haluaisin muutaman asian vielä tuoda esille

ensinnäkin sen että tämähän oli kolmikantaisen työryhmän esitys ei ehkä kaikki ole saaneet kaikkea sinne läpi mutta esityksissä on yleensä pohjalla sopimus ja silloin aina joku joutuu jostain vähän tinkimään

mutta tosiasia on kuitenkin se että esitys parantaa vuokratyöntekijän asemaa

minusta on erittäin tärkeää että erilaisia työllistämisen muotoja pyritään kehittämään koska tulevaisuudessa tarvitaan kaikenlaisia työmarkkinoita

ja se mitä tuossa välillä jo sanoin että vuokratyöntekijät ovat suurimmaksi osaksi tyytyväisiä ja pääsevät itse valitsemaan työajan ja työpaikan ja nämä huonot esimerkit siitä että ei voisi valita itse että täytyy odottaa sitä työtä tai on pakko ottaa vastaan niin saattavat olla joissain tapauksissa mahdollisia mutta pääsääntöisesti sinä voit itse kertoa lähdetkö siihen työhön vai etkö lähde siihen työhön ja sillä selvä

tällä hetkellä on jo semmoinen tilanne että työvoimatoimistot eivät läheskään niin paljon välitä sitä työtä jota välittävät nämä vuokratyöfirmat

työvoimatoimistot huolehtivat omalla tavallaan siitä työvoiman hoidosta mutta näillä on työllistävä merkitys aivan toisenlainen

sitten täällä tuli esille hieman muutaman kerran se että ikään kuin semmoinen työnantaja joka käyttää vuokratyövoimaa ei olisi rehellinen

se on minun mielestäni vähän ikävä piirre tässä keskustelussa koska se on yksi tapa tehdä tulosta suomalaisessa yhteiskunnassa

tämä sama asiahan on kaikilla meidän aloillamme että mikäli on rikollista toimintaa niin se täytyy vaan poistaa mutta ei voi kategorisesti sanoa että vuokratyövoima olisi jotain kamalaa

suomessa tarvitaan lisää sähköntuotantoa

sähköautot lämpöilmapumput taulu tvt ynnä muut tulevaisuudessa elämistä helpottavat laitteet pitävät huolen siitä että sähköä tarvitaan tulevaisuuden hyvinvointiyhteiskunnassa yhä enenevässä määrin

hallituksen energiapaketilla kokonaisuudessaan vahvistetaan kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä edistetään talouskasvua sekä saatetaan liikkeelle miljardien eurojen investoinnit tällä vuosikymmenellä

ratkaisulla luodaan myös markkinoita uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyville uusille teknologioille ja yrityksille

uusiutuvan energian tukeminen ja muut ilmastotoimet esimerkiksi päästökauppa korottavat kansalaisten energiasta maksamia kustannuksia joko suoraan energialaskujen tai valtion keräämien verojen ja maksujen kautta

sähköntuotannon omavaraisuusastetta tule nostaa niin että sähköntarve pystytään tyydyttämään ilman tuontia mikä edellyttää ydinenergian lisärakentamista suomeen

arvoisa puhemies

haluaisin kiinnittää vielä huomiota tähän syntyvään tuotteeseen joka tästä hyvästä neuvoa antavasta kansanäänestyksestä tulisi

se olisi nimittäin tämä äänestysaktiivisuuden varma nouseminen koska tuotaisiin semmoisia asioita esille jotka saisivat ihmiset liikkeelle

nähtäväksi jää kuinka kalliiksi vasemmistoliitolle tämä helsingin vihreiden kanssa kisaaminen lopulta tulee sillä elämää työpaikkoja sekä äänestäjiä on myös kehä kolmosen ulkopuolella

minusta se olisi hyvä asia koska me olemme kokeilleet erilaisia tavanomaisia asioita nostaa sitä äänestysaktiivisuutta mutta koko ajan tämä äänestysaktiivisuus menee alaspäin

sähkön hinta tai sen saatavuus ei saa olla tulevaisuudessa kynnyskysymys teolliselle suomelle sillä olemmehan jo valmiiksi korkeiden tuotantokustannusten maa sekä sijainniltamme varsin epäedullisesti sijoittunut kasvaviin kansantalouksiin nähden

omassa kunnassanikin äänestyspaikkojen määrä vähenee ja sitä myötä en ainakaan usko että pystytään nostamaan äänestysaktiivisuutta

mielestäni tosiasia on että ilman lisäydinvoimaa tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä tuotannon omavaraisuudesta ja kohtuuhintaisen sähkön takaamisesta eivät toteudu

tämä ed

kaikkoselta on kysytty rakennetaanko tietä aivan hyvin voidaan kysyä ovatko kuntalaiset valmiita panostamaan siihen että verovaroja käytetään jonkin uuden sillan rakentamiseen jotta liikenne sujuisi paremmin

tulen itse tuolta kymestä missä paperiteollisuus on erittäin tärkeää ja meillä oikeasti siellä nähdään että jos me emme tee nyt oikeanlaisia ratkaisuja niin nämä teolliset työpaikat kyllä valuvat meidän käsistämme pois

kun te sanoitte ed

korhonen että me olemme tätä mieltä niin minun on kyllä hirveän vaikea sieltä meidän seutukunnaltamme etsiä niitä vasemmistoliittolaisia jotka allekirjoittavat sen väitteen että me voimme samalla lisätä teollisia työpaikkoja pitää ne suomessa ja vastustaa lisäydinvoiman rakentamista

tässä lakiesityksessä on kysymys perimmältään sii tä että sopimuspalokuntalainen vapaaehtoinen sammutustyömies pystyy ottamaan näihin palo ja pelastusalan tehtäviin osaa ja saa korvauksen siitä ilman että se vaikuttaa oleellisesti hänen työttömyysetuuteensa

oikeustajua

ja levittäminen siihen on jollain varmaan ei ole ollut aikanaan lakia tehtäessä tarkoitus jättää tämmöistä porsaanreikää kuvatallenteen todellisuuspohjaan raja vetämällä

ja tässä täytyy muistaa että tämmöisen lapsipornografian takana on kuitenkin aivan täysi teollisuus ja bisnes ja sitä vastaan kannattaa kyllä oikeasti taistella

tällä tavalla yritetään parantaa sitä että vapaaehtoiseen pelastustoimintaan osallistuisi enemmän nuorisoa ja työiässä olevaa väestöä

ja se ei ole voinut olla vaikuttamatta meidän sopimuspalokuntien työskentelytehokkuuteen ja tällä hetkellä palokunnilla on ongelmia saada näitä sopimusten edellyttämiä määrävahvuuksia liikkeelle ja on jopa tapauksia että jotkut sopimuspalokunnat ovat joutuneet sulkemaan ovensa

perimmältään kysymyshän on ikääntymisen tuomista ongelmista niin kuin olemme täällä useasti puhuneet vakinaisten palokuntien osalta mutta se ikääntyminen ei ole jättänyt rauhaan myöskään näitä meidän vapaaehtoisia palokuntia

siinä missä vakinaisessa palokunnassa näitä vanhempia palomiehiä joudutaan tänä päivänä siirtämään ehkä toisarvoisiin tehtäviin niin vapaaehtoisella puolella yksinkertaisesti vanhemmat ikäluokat vain lopettavat tämän työskentelyn ja tekevät tilaa nuoremmille joita ei löydy näihin hommiin

nythän hälytysten määrä riippuu ihan siitä kuinka paljon niitä tulee ja työtehtävät riippuvat juuri näistä asioista niin että niitä ei pystytä ennakoimaan

arvoisa puhemies

tämä lakialoite mielikuvan mainonnan kieltämistä kokonaan ei todellakaan ole ensimmäinen kerta kun tätä lakialoitetta mielikuvamainonnan kieltämisestä kokonaan käsitellään täällä mutta aloite on edelleen mitä kannatettavin

meidän täytyy muistaa sellainen erityinen asia tässä että alkoholiteollisuus panostaa tähän kasvavaan sukupolveen ja suurin kasvu on juuri lapsissa ja nuorissa

me aikuiset ihmiset emme edes ymmärrä niitä mainoksia mikä se juju on minkä takia sille mainokselle pitää nauraa mutta se on lapsista hauskaa ja se tuo sen kuvan siihen että tämä on kannatettavaa

toinen tämmöinen iso kasvava ryhmä johonka tätä mielikuvamainontaa lähdetään kohta rakentamaan on ikääntyvät ihmiset

heillä on vapaa aikaa

heille halutaan myös luoda sellaisia mielikuvia jotka tavallaan tekevät siitä eläkkeelläolemisesta rennompaa kun nautitaan alkoholia

tietysti se mikä kannattaa myös muistaa tässä on että tämä on vain yksi keino kansanterveystyön eteen tehtävistä toimenpiteistä

en voi oikein ymmärtää minkä takia r kioskeilla ja huoltamoilla on alkoholia

varsinkin r kioskeilla on ihan sama kohderyhmä nämä lapset ja nuoret ja se ei ole semmoinen asia että

tätä keskustelua kun kuuntelen jota täällä käydään vähän niin kuin kivien heittämiseen on keskitytty kun tässä on muutama oikeasti sellainen asia jota kannattaisi pohtia koska tässä uudessa laissa on oikeastaan sama valuvika kuin edeltäjässään elikkä kaikki riippuu tämän vaalirahan saaneen ihmisen rehellisyydestä ja taidosta täyttää vaalirahailmoitusta

koska ehdokkaathan eivät ole kirjanpitovelvollisia niin silloin se tarkoittaa sitä että sitä mitä ei ole ilmoitettu ei ole myöskään olemassa ja sitä on hirveän vaikea tutkia

ehdokastukea saanut henkilö

jos edustajien taito täyttää näitä vaalirahailmoituksia ei parane niin me olemme tämän lakiuudistuksen jälkeen edelleen samassa tilanteessa seuraavien vaalien jälkeen

en niin etteikö sitä olisi tarvittu jotta hillittäisiin niitä kampanjoita mutta jos meillä olisi tämmöinen kampanjakatto mutta meillä ei olisi kirjanpitovelvollisuutta niin se aiheuttaisi taas sen saman asian että me olisimme siinä tilanteessa että niitä kuluja pyritään peittämään

juuri kun olemme saaneet yhden työn päätökseen ja pitäisi lähteä toimenpideohjelmaa toteuttamaan niin nyt pitäisi sitten lähteä tekemään uutta

ikään kuin tämmöinen työryhmien määrä olisi jollain tavalla merkitsevä mitä enemmän työryhmiä on sitä paremmin asiat olisivat tai ikään kuin meillä pitäisi olla yksi työryhmä johon aina tärkeät asiat upotettaisiin ajallaan

ei tämmöisessä ole mitään järkeä

kun me olemme tämän toimenpideohjelman saaneet niin minkälaisella aikataululla me pystymme lähtemään tätä toteuttamaan

meidän pitää nyt päättää haluammeko tehdä parempaa kansanterveystyötä vai tukea alkoholiteollisuutta

on aika vaikea ymmärtää sitä että kun me perustelemme alkoholimonopolia sillä että me teemme parempaa kansanterveystyötä niin meillä alkoholinkulutusluvut nousevat ihan pystysuoraan ylöspäin ja näillä perinteisillä alkoholinkulutusmailla viinimailla italialla ja ranskalla luvut tulevat alaspäin ja heillä tätä ei ole rajoitettu

jos me emme nyt täällä suomessa ala tehdä oikeasti kunnon kansanterveystyötä niin ne perusteet minkä takia meillä tämä monopoli saa olla alkavat purkautua

eli meidän on oikeasti alettava tehdä semmoisia ratkaisuja joilla me pystymme vaikuttamaan ihmisten kulutustottumuksiin ja joilla on jotain merkitystä